se että säästöjä on jouduttu ja joudutaan tekemään jossain määrin muilla koulutusasteilla on sinällään tietysti harmillista mutta se taas johtuu tästä äärettömän vakavasta taloustilanteesta mutta peruskoulussa menee tästä näkökulmasta hyvin ja toivon että tämä myöskin reilusti todetaan keskustan tupailloissa ettei viitata ja anneta väärää todistusta lähimmäisestä

kuten tiedämme ikäluokka kuitenkin pienenee jolloin myöhempinä vuosina myös paikkojen kokonaismäärää tullaan lievästi laskemaan

vaikeassakin taloustilanteessa koulutuksen resurssit voidaan turvata

tähän liittyen sitten päädyimme äänestämään valiokunnassa ja niukalti tämä hetken päästä esittämä lausumaesitys hävisi valiokunnassa mutta pidämme tätä alueellista saatavuutta ja tavoitettavuutta ja näitä erityisaloja periaatteellisesti niin tärkeänä että haluamme siitä tämän lausuman jättää

olen itse ollut yhteydessä areneen ammattikorkeakoulujärjestöihin akavaan sakhon työvoima ja elinkeinopiireihin

no valitettavasti tässä tiukassa taloustilanteessa myös koulutus on joutunut osallistumaan kansallisiin säästötalkoisiin

kuitenkin vielä totean meidän valiokunnan mietinnöstä erittäin tärkeän asian joka liittyy tähän ammatilliseen reformiin

arvoisa ministeri olen kuunnellut täällä kaikkia ministereitä ja en ole kuullut että oltaisiin sillä tavalla moitittu edeltäviä ministereitä kuin te teitte

minä en olisi tarttunut tähän asiaan jollen tietäisi sitä minkä nyt sanon

eli selkokielellä sanottuna ensi vuonna viedään rahat ja sitten vasta seuraavana vuonna tulee lainsäädäntö

edellisen hallituksen aikana ministerit gustafsson kiuru ihalainen ja risikko hoitivat nuorisotakuuta

arvoisa puhemies

tämä on herättänyt erittäin suurta pahennusta ammatillisen koulutuksen kentässä ja siitä kyllä erilaisia vaurioita varmastikin tulee

eilen jo puhuttiin paljon siitä että juuri nyt on lausunnolla koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma joka pitää sisällään myöskin arvion ja näkemyksen aloituspaikoista myöskin yliopistolliseen ammattikorkea ja ammatilliseen koulutukseen

teidän puolueenne ministeri risikolla oli vastuullaan kuntoutus eli ne jotka olivat kaikkein vaikeimmassa asemassa

yliopistojen osalta haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa siitä että sekä lastentarhanopettajakoulutukseen että sosiaalityöntekijöiden koulutukseen valtiovarainvaliokunta esittää lisäresursseja

mielestäni ministeri risikko teki hyvää työtä tilanteessa jossa joutuu työskentelemään tuhansien vaikeasti työllistettävien ja yhteiskuntaan sijoitettavien kanssa

eduskunta edellyttää että hallituksen esityksessä tarkoitetun järjestämislupien tarkistuksen yhteydessä otetaan riittävästi huomioon koulutusmahdollisuuksien alueellinen ja toimialakohtainen hyvä saavutettavuus ja alueiden todellinen työvoimatarve

tiukassa taloustilanteessa hallitus paitsi parantaa merkittävästi kaikkien peruskoulun päättävien mahdollisuuksia päästä koulutukseen myös tarjoaa niille nuorille aikuisille jotka ovat jääneet ilman toisen asteen tutkintoa mahdollisuuden tutkinnon suorittamiseen

uudistus ei saa uhata toiminnan jatkuvuuden vaatimia opiskelijamääriä pienillä toimialoilla eikä myöskään heikentää elinkeinoelämän perustoimialojen toimintoja

pääministeri puheessaan otti kantaa työllisyysmäärärahoihin

tiedättekö mitä

muistanette tämän tuoreen tutkimuksen tai tuore ja tuore joka kertoo kuinka suuri ero olemassa olevan ja tulevan työuran suhteen on eri ryhmien välillä

nuorisotyöttömyys on suuruusluokaltaan kansallisen hätätilan kokoinen

tämän vaikutukset tulevat olemaan erittäin dramaattisia

meidän perustuslakimme mukaan budjetissa pitäisi olla ne rahat käytettävissä joita tarvitaan

kun me olemme kiertäneet kenttää myöskin työelämä ja tasa arvovaliokuntana niin työvoimakeskuksissa on todettu että he haluaisivat ne rahat käyttöön heti jotta voidaan tähän rajuun työttömyyteen puuttua eikä niin että seurataan tilannetta katseella ja sitten vaalien alla tuodaan tämmöinen namipala sitten tänne eduskuntaan

arvoisa puhemies

kun nyt saamme viikon kahden sisällä opetus ja kulttuuriministeriöön palautteet tästä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta tästä muuten käydään myöskin yleiskeskustelu ensi viikon torstain täysistunnossa ja kun tämä palaute arvioidaan ja analysoidaan opetus ja kulttuuriministeriössä niin varmaan siinä yhteydessä kun tiedetään mikä se lisäyspaikkamäärä on tehdään tietysti arvio mihin lääketieteellisiin tiedekuntiin näitä aloituspaikkoja on tarkoituksenmukaista lisätä

se olisi vain pitänyt hoitaa jollakin muulla tavalla mutta nyt vain laitetaan nämä naiset jotka haluavat suorittaa tutkinnon ikään kuin maksamaan ne jotka osallistuvat palkkatukeen

se ei ole minusta reilua toimintaa

palautan mieleen edustaja kääriäisen puheenvuoron jossa oli järjen ääni kun kannoitte huolta aidosti tästä sopimusyhteiskunnasta ja neuvottelukulttuurista

se on raukkamaista näitä pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työttömiä kohtaan

he ovat nimenomaan omaehtoiseen koulutukseen osallistuvat tutkintoa suorittavat naiset ja miehet minusta tämä on väärin heille

kysymys on jopa seitsemän kahdeksan viikon odotusajoista ja nyt pitäisi meidän täällä eduskunnassakin miettiä miten voitaisiin tätä tilannetta korjata

kamoon

te sinällään oikeasti toteatte että tässä on ollut kolme neljä kierrosta hallituksen taholta mutta kun historiaa tutkitaan ja kerrotaan niin tullaan toteamaan se että nämä ensimmäiset neuvottelut olivat sen kaltaisia että työmarkkinajärjestöt aidosti kokivat että maan hallitus teidän johdollanne istuu samassa pukukopissa sama peliasu päällä kuin elinkeinoelämän keskusliitolla

koen nyt ennenaikaiseksi lähteä tässä sijoittelemaan näitä aloituspaikkoja eri koulutusyksiköihin

haluan heti alkuun kiittää vielä erinomaisesta keskustelusta ja palautteesta ja työnohjauksesta ministerin jatkotyötä kohtaan

yli kahden viikon pituisen kokoaikatyön päättyessä maksettu tai myöhemmin maksettu lomakorvaus jaksotetaan jolloin henkilöllä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan jaksottamisajalta

edustaja eerolalle mutta myöskin pääministeri sipilälle

on helppo ja tärkeää olla sitä mieltä

osa osaa

tiede että osaaminen tiede sivistys niille me rakennamme jatkossakin tämän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan

nyt tilanne on varmaan toisen tyyppinen ja itse toivon että te myöskin nyt arvioitte vähän näitä teidän neuvonantajianne että aidosti nousette valtiomiestasolle ja irrotatte tämän

älkää nyt häiritkö puhujaa

jaksotus tehdään henkilön joutuessa ensimmäisen kerran työttömäksi ja myös aina silloin kun työntekijä on ollut työttömyysjaksojen välissä yli kaksi viikkoa työssä

kahta asiaa haluaisin lyhyesti kommentoida

täällä nyt edelleen halutaan nähdä esimerkiksi ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähentämisesitys korostan että se on vaan esitys niin että se olisi jotenkin keskittämässä koulutusta suomessa

olen yrittänyt tässä todistella sen puolesta että tarkoitus on lisätä näitä aloituspaikkoja merkittävästi

sama koskee lastenhoitajia lastentarhanopettajia kun he ovat jo nyt väsyneet työhönsä kun ryhmät ovat isoja ja lapset ovat levottomia

vaikka työtön olisi luopunut oikeudestaan lomakorvaukseen hänellä ei olisi oikeutta työttömyyspäivärahaan ajalta jolle vuosilomalain tai työehtosopimuksen mukainen lomakorvaus jaksottuisi

arvostamani pääministeri sipilä te olette tässä kuvassa opiskelijan kanssa tekstinä koulutuksesta ei leikata vieressä ministeri stubb

lisäksi lomakorvauksen jaksottaminen voi käytännössä johtaa tilanteisiin joissa muutamien lomapäivien lomakorvaus aiheuttaa selvästi pidemmän ajan työttömyysturvan menetyksen

korostan nyt vielä erityisesti sitä että kun puhumme ammattikorkeakouluista niin me puhumme korkea asteen koulutuksesta suomessa ja tähän korkea asteeseen kuuluvat myöskin yliopistot eli tiedekorkeakoulut nämä yhdessä muodostavat korkea asteen

nyt tämän palautteen pohjalta sitten arvioidaan voisiko se olla jopa sitä suurempi mutta en lähde sitä nyt sitten ennakoimaan

minä olen ollut yhteydessä guinnessin ennätysten kirjaan selvittänyt miten sinne tehdään ehdotuksia esityksiä

mutta voin vakuuttaa että tämä tilanne tiedetään ja siihen on tarkoitus määrätietoisesti puuttua aloituspaikkoja lisäämällä

tämä on siis petettyjen vaalilupausten maailmanennätys ja olen selvittänyt että kun sinne toimitetaan filmimateriaalia videota ja muuta aineistoa niin se käsitellään ihan virallisesti siellä

tilanne ei ole oikeudenmukainen myöskään kun huomioidaan lomakorvauksen luonne korvauksena pitämättä jääneestä lomasta

ja korkea asteen aloituspaikkoja tulee niin pohjois suomessa kuin itä suomessakin johtuen ikäluokkakehityksestä olemaan nuorille tarjolla enemmän tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen jälkeen kuin oli sitä ennen

suoraan sanoen tässä yhteydessä niin kuin jo tästä lukemastani valistunut kansanedustaja voi käsittää te kaikki jotka olette paikallani niin ollen ole tehty paikalla olette niitä kansalaiset eivät ymmärrä itse asiassa tämän lain tämmöistä ikään kuin oikeudellista ja moraalista perustaa ollenkaan

haluan tällä korostaa sitä että tämä on hävytöntä kun viime kaudella säästöt tehtiin jo aivan piripintaan ja osin ylikin niin kuin olen sanonut monille koulutusihmisille

että älkää nyt levittäkö hyvät ystäväni sieltä keskustapuolueesta erityisesti väärää tietoa ja pelotelko ihmisiä

minä odotin että keskusta tekee lisämäärärahaesityksiä paikatakseen vapaan sivistystyön oppisopimuskoulutuksen määrärahoja

sitten lopuksi tärkeä kaunis asia ja se liittyy niihin puheenvuoroihin joita on käytetty kulttuurin merkityksestä ja taito ja taideaineiden opetuksen tärkeydestä ja niiden lisäämisestä myöskin suomalaisessa peruskoulussa

erityisesti on mainittava lyhyiden ja määräaikaisten työsuhteiden varassa elävät jotka joutuvat jaksotuksen takia tilanteeseen jossa lomaoikeus on vain periaatteessa ei käytännössä turvattu

loman tapainen jakso on pidettävä lopputilin tultua

meillä on nyt yksi maailman parhaita peruskouluja mutta siellä on kiistatta puutetta taito ja taideaineista jotta lasten luovuus esteettinen kehitys ja tällainen tasapainoinen sosiaalinen ja tiedollinen kasvatus voisi kehittyä

lain toimeenpanijoilla lomakorvausten jaksottaminen monimutkaisine sääntöineen teettää paljon lisätyötä samaan aikaan kun työttömyyskassojen jonot pitenevät

mutta me myös lähes kaikki kun olemme kunnanvaltuutettuja kaupunginvaltuutettuja tiedämme mitä kehittämistyötä eri kunnissa on tehty erityisesti terveyskeskusten palvelujen työolojen kehittämiseksi jotta terveydenhuoltohenkilökunta voisi paremmin kokea viihtyvänsä omassa työyhteisössään

itse asiassa tämä lakialoite on kimmonnut siitä että olin yhteydessä loppukesästä niin toimihenkilöunionin työttömyyskassaan kuin metallityöväen liiton työttömyyskassaan joissa yhtenä hätähuutona ja lainkorjausesityksenä ehdotettiin juuri tätä muutosta jota nyt olen lain muodossa esittämässä

edelleen toistan sen että minä haluan uskoa että nyt ensi vuonna valmistuvassa tuntijakouudistusesityksessä tullaan vahvistamaan taito ja taideaineiden osuutta suomalaisessa peruskoulussa

arvoisa puhemies

tiedän että tältä osin on paljon erilaista kehittämis ja innovaatiotyötä tehty muun muassa työaikoja joustavoittamalla työparityöskentelyllä lääkäriterveydenhoitajasairaanhoitaja jolloin on saatu myöskin joustavuutta itse siihen työyhteisöön

lomakorvausten jaksottamisaikoihin kuluva aika voitaisiin käyttää päivärahahakemusten käsittelyyn

arvoisa puhemies

ja vielä kerran

edustaja kymäläinen omassa puheenvuorossaan viittasi siihen että vasemmistoliiton kritiikissä on myöskin perusteensa

myös työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työtaakkaa saataisiin lainmuutoksella kevennettyä

esimerkiksi kuulin metallityöväen liiton työttömyyskassan antamista päätöksistä sen että kolmanneksi eniten valituksia tehdään näiden lomakorvausten jaksotuksesta

kun olen kuunnellut tähänastiset puheet niin olisin odottanut enemmän toiveita siihen suuntaan että sivistysvaliokunta erinomaisen huolellisesti perehtyy tähän lakiin

sen vuoksi arvoisa puhemies esitämme merkittävä joukko sosialidemokraattisia kansanedustajia lainmuutosta että lomakorvausten huomioon ottamisesta työttömyyspäivärahoja maksettaessa on luovuttava

itse nostan nyt esimerkiksi tämän kohdan esille mikä on tullut käytetyissä puheenvuoroissa että opintotukea ei voisi saada toisen samantasoisen tutkinnon suorittamiseksi kuin minkä opiskelija on jo suorittanut riippumatta siitä onko hän nostanut ensin suoritettuun tutkintoon opintotukea

indeksien jäädytys murentaa osaltaan suomalaisen koulutuksen sivistyksen ja kulttuurin korostan nyt tässä yhteydessä tämän kulttuurinkin merkitystä kun se tahtoo jäädä liian vähälle perustusta

esityksen vaikutukset kohdistuvat kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien rahoitukseen ja toimintaan tavalla jonka edellyttämien sopeutustoimien ja vaikutusten laajempi analysointi edesauttaisi koulutuksen järjestäjien varautumista muutokseen

sitten ikään kuin siitä sosiaalidemokraattisen koulutuspolitiikan isosta linjasta

se on aina ollut se että me olemme tarkkoja siitä minne yhteiskunnan resurssit kohdennetaan

tätä keskustelua seurattuani on ollut mielenkiintoista kuitenkin havaita se että hallituspuolueitten edustajien keskuudessa on myöskin paljon sen kaltaisia painotuksia joita sosialidemokraatit ovat täällä esittäneet viittaan vain edustajien sasi satonen ukkola ja lauri oinonen käyttämiin puheenvuoroihin mikä myöskin kertoo sen että tämä asia ei ole ollenkaan niin mustavalkoinen kuin kaikkein ehkä mustavalkoisimmissa porvaripuolueitten edustajien käyttämissä puheenvuoroissa on annettu ymmärtää mukaan lukien myöskin valitettavasti vihreitten puheenvuorot

esimerkiksi opetushallitus on kiinnittänyt huomiota näitten toimenpiteitten ja aikaisempien säästöpäätösten kumulatiiviseen vaikutukseen sekä heijastumiseen koulutuksen laatuun ja kehittämisen pitkäjänteisyyteen

mutta katsekaan ei värähdä pääministerin silmissä kun luettelen teidän oman kirjanne lukuja

lisäksi takuukorotuksen päättyminen heikentää ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia kiinteistöjen korjauksiin

minä luulen että sosialidemokraatit ovat paljon vilpittömämmin pyrkineet arvioimaan tätä kokonaisuutta kuin ehkä osa puheenvuoroista on antanut ymmärtää

no koulutuksen järjestäjiä on vaadittu säästämään seinistä ja rahoituksen leikkaukset pakottavatkin koulutuksen järjestäjiä keskittämään toimintaansa harvempiin yksiköihin

siis me aivan oikein näemme tämän alueellisuuden ja vaalipiirijaon ja instituution paljon merkittävämpänä kuin ehkä nyt sitten jotkut toiset

koulutuksen järjestäjien on voitava luopua näistä kiinteistöistä myymällä vuokraamalla tai purkamalla ilman luovutetun arvon takaisinperintää

kuten demarien käyttämissä puheenvuoroissa on todettu niin me olisimme halunneet tehdä tämän sinällään välttämättömän vaalijärjestelmäuudistuksen yhdistämällä vaalipiirejä pilkkomalla uusimaan ja hakeneet tältä pohjalta kompromisseja

valtio voi helpottaa ja pitäisi helpottaa tilannetta siten että ammatillisen koulutuksen järjestäjät voisivat realisoida näitä kiinteistöjä ilman valtionosuuksien takaisinpalautusvelvollisuutta

arvoisa puhemies

haluan myöskin lopuksi sanoa sen että se mikä tässä hallituksen esityksessä on erinomainen asia on se että nämä vaaliliitot kielletään

museoille teattereille ja orkestereille kohdistetut aikaisemmat säästöt ja indeksijäädytys esitetään muutettavaksi pysyviksi

se on ollut todellinen sana syöpä nyt on vahva tässä yhteydessä mutta on vienyt aivan hirvittävästi tämmöistä poliittista uskottavuutta ja se on kyllä upeata että se nyt tässä sitten poistuu

taidelaitosten osalta indeksin jäädytys sekä muut vähennykset tulevat näkymään taidelaitosten toiminnassa negatiivisesti ja eivät nyt kunnatkaan pysty tällä hetkellä kompensoimaan vajetta

minun on pakko tässä yhteydessä todeta tamperelaisena kansanedustajana esimerkkinä tampereen työväen teatterin ongelmat samat ongelmat ovat myöskin tampereen teatterissa

valtionosuutta vähennetään merkittävästi samaan aikaan johtuen kansalaisten ostovoiman heikentämisestä lippujen myynti takkuilee ja niinpä näissäkin taidelaitoksissa joudutaan käymään henkilöstön yt neuvottelut

pidempään jatkuvana vapaan sivistystyön aleneva määrärahakehitys voi heijastua toimintamahdollisuuksiin sekä koulutuksen saavutettavuuteen kielteisesti

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunnan oppositio on näihin vahvasti tarttunut kiinni koska nämä nakertavat tärkeiden peruspalveluiden rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen

oletteko te ihan tosissanne kun olitte kuitenkin kuuntelemassa tätä keskustelua mitä tapahtuu varhaiskasvatuksessa peruskoulussa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ammatillisessa koulutuksessa

monet leikkaukset kohdistuvat myös syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin

sitten toinen asia millä vahvistan tämän perusteen

tulemme kakkoskäsittelyssä esittämään ykkös ja kakkoslakiehdotusten hylkäämistä näillä perusteilla mitkä kävin äsken vähän nopeastikin lävitse

ettekö te häpeä

tämä oli ministerille niin tärkeä keskustelu että halusin tulla tämän lyhyen päätöspuheenvuoron käyttämään tähän puhujapönttöön kun ymmärsin että alkukeskustelussa puhemies antoi siihen luvan

tässä käydyssä keskustelussa on todettu ja kiistatta käynyt ilmi että tämä pääministeri sipilän johtama hallitus perusoikeistolainen perusporvarillinen hallitus ei nyt todellakaan ainakaan lapsiystävällinen ole

minusta oli hyvä ja antoisa vielä tämä ikään kuin viimeinenkin kierros jonka upeasti aloitti edustaja erkki virtanen mielestäni ihan oikeutetusti vähän arvostelemalla että täällä voisi näkyä enemmänkin ja monipuolisemmin tämä sivistysajattelu mutta kun edustaja sanoi itsekin että sitä ei ole ihan helppo konkretisoida niin minusta oli hienoa että edustaja sarkomaa otti heti siitä kopin mitä se sivistys käytännössä voisi olla konkreettisesti

täällä päivä kaksi sitten keskusteltiin lähes kuusi tuntia varhaiskasvatuslaista ja nyt on tämä toinen esitys koskien aamu ja iltapäivätoimintaa jossa hallitus esittää näitten enimmäismaksujen kaksinkertaistavaa korotusta

arvoisa puhemies